arvoisa puhemies

kun tässä edustaja kopra kysyi minkälaisia asioita on selvitetty niin siihen vastauksena sanon että en todellakaan tiedä mitä kaikkia asioita ministeriössä on tämän asian tiimoilta tällä hetkellä selvityksessä

mutta kuten tässä keskustelussa on hyvin tullut esille kuntouttava työtoiminta on nimenomaan sosiaalihuollon palvelu ei työvoimapuolen palvelu ja se on hyvin tärkeä asia kun ajatellaan tätä palvelua ja sitä kokonaisuutta minkä se sitten asiakkaalle muodostaa

tähän aikaan illasta en enää kovin pitkiä esittelypuheenvuoroja kovin monista asioista ajatellut pitää mutta ehkä tämä asia kuitenkin ansaitsee esittelynsä

omavastuun käyttöönotto tarkoittaa sitä että jatkossa vähäisiä ja satunnaisia lääkekustannuksia ei korvattaisi vaan lääkekorvaukset kohdennettaisiin erityisesti paljon lääkkeistään maksaville ihmisille

peruskorvauksen nostaminen lieventäisi alkuomavastuun vaikutuksia niillä ihmisillä joiden lääkeostot ylittävät alkuomavastuun mutta jäävät alle lääkeostojen vuotuisen omavastuukaton eli niin kutsutun lääkekaton

myös alkuomavastuu kerryttäisi tätä lääkekattoa

apteekin velvoitetta antaa hintaneuvontaa ehdotetaan myöskin täsmennettäväksi tämä siksi että asiakkaalla olisi mahdollisuus saada kattava tieto kaikista lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista seikoista eli myöskin hinnasta

säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten että hintaneuvontaan sisältyisi tieto lääkemääräyksellä toimitettavasta tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta

säästövaatimuksen toteuttamisessa ehdotetaan otettavaksi huomioon myös säästöt jotka aiheutuvat apteekkien hintaneuvontavelvoitteen täsmentämisestä ja nämä toimet lisäisivät kilpailua lääkemarkkinoilla jolloin lääkkeiden alentuneista hinnoista hyötyisivät suoraan myöskin potilaat

lisäksi lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan vahvistamiseen liittyvää menettelyä ehdotetaan kehitettäväksi siten että se tukisi nykyistä paremmin näyttöön perustuvaa päätöksentekoa erityisesti lääkevalmisteen hoidollisen arvon ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa

ensimmäisenä tässä oli pienituloisiin kohdennettava säästövaikutus ja se millä tavalla sitä voidaan kompensoida

tietenkin on niin että kun esimerkiksi toimeentulotuen raja menee jossakin ja lääkemenothan ovat toimeentulotuesta katettavia menoja silloin on selvää että jos lääkemenot toimeentulotuen asiakkaalla nousevat niin silloin se vaikuttaa myös sen toimeentulotuen määrään kun ne lääkemenot katetaan toimeentulotuesta ja kyllä tässä voi olla vaikutuksena se että toimeentulotuen menot jonkin verran nousevat

mutta kun edustaja kysyi sitä millä tavalla tapahtuu niille ihmisille jotka sitten eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen niin mikäli ne toimeentulotuen kriteerit eivät täyty niin silloin tietenkään näitä lääkekorvauksiakaan ei sieltä toimeentulotuesta muuten kuin poikkeustapauksissa ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen muodossa voida kunnissa maksaa

siellä on yhteistyössä pystytty pohtimaan sitä miten lääkkeidenkäytöstä aiheutuvia kustannuksia sekä yhteiskunnalle että potilaalle voitaisiin hillitä ja alentaa ja toisaalta myöskin miettimään sitä millä tavalla ylimääräisen lääkejätteen syntymistä tai päällekkäisen lääkityksen käyttämistä voitaisiin tässä yhteiskunnassa ehkäistä

ja samalla katsotaan voisiko tämä lääkekatto olla reaaliaikainen jolloin kun se tulee täyteen sitten se potilas heti seuraavalla kerralla vaikka se olisi vasta seuraavana päivänä tai samana päivänä toisesta apteekista ostettava lääke jo hyötyisi siitä että se lääkekatto on tullut täyteen